mä väitän että soon kaikista parahin tie kaikille ja tällä konstilla saarahan afganistanilaaset itte hoitamahan omasta ittestään

mä luulen notta ne ihmiset jokka viettää pallastunturin alueella se on iso alue se on suomen jylhin tunturialue aivan ylivoimaasest se tuloo pysymähän siistinä ja ku on paljo puhuttu siitä että sinne nyt menöö ramppaa sellaasia ihmisiä jokka vain siellä rysyää mä veikkaan että sinne menöö paljon vanhempia ihmisiä jokka ei pääse muuta kun autosta sisälle

komiat näköalat tunturille ikkunasta kattoen ne nauttii siellä saa elämyksiä siitä että saa ikkunasta kattoa komiaa tunturia

jottei ny kannata kaikkia kauhukuvia asetella tämän rakennuksen suhteen

kyllä se olis ollu sellaanen ei se nyt törkimys olisi ollu mutta se alue siistiytyy paljo ku se on siellä kansallispuiston alueen ulkopuolella mihinkä se nyt laitetahanki

eli minä kannatan tätä hallituksen tuomaa hyvää esitystä täällä ku tämä tuloo aikanansa esille

tunnen tämän nykyisen yrittäjän ku pennin rahan hänen isänsä arvon joka oli niin sanotusti hyvin köyhistä oloosta joka näki tässä sellaasen vision joka jää jälkipolville

eli makkaraa paistetahan siel on sinappipurkit kaljapurkit ympäri ämpäri

mä väitän että tällä konstilla piretähän kova kuri

ja torennäkööstä on jotta osasyy on tässä miehen huonommalla kuinka se elämänsä on elänyt

tiusanen toi esille jotta puoliso joutuu jo puolihorteista ukkuansa siinä viimeset vuoret aivan niin ku lasta kasvattamahan eli viemähän rinnalla

nyt ku sanotahan että nykypäivänä syntyneet lapset elävät keskimäärin satavuotiaaksi niin haluaasin kyllä kysyä jotta jos tämä on totta ja jos tämä ero vain suhteessa kasvaa että naiset elävät vielä suhteessa kauemman ku miehet niin tähänkin tasa arvoon voiraan tulevaisuudes pikkusen hahmotella

arvoisa rouva puhemies

kreikka on saanu lyörä euta eli eu komissiota linssihin vuositolokulla ja nyt sitten tämä on revenny tällaasenansa esille

se on luvannut kansalle ummet ja lammet ja kun se on päässyt valtahan niin se on toteuttanut kaiken mitä on luvannut

onneksi meillä suomessa torennäköösesti ei koskaan mennä niin pitkälle että populismi tuottaa sen tuloksen mitä sillä haetahan

toisin sanoen kyllä mä tästä pikkuusen syyn niskahan laittaasin myös eun entisille ja nykyisille virkamiehille ja komissiolle ja eu erustajille mikseivät ole valvoneet tilannetta paremmin

arvoisa puhemies

tämon varmaan hyvä tämä maastoliikennelain uuristus mutta näin pohojalaasena voin kyllä sanoa itteki mettänomistajana ja munkin mairen läpi menee aika pitkiä matkoja ku mul on kapeita pitkiä sarkoja hehtaareja ei niistä paljon kerry niin totta kai mielihyvin oon antanu luvat ja näin poispäin mut tierän jotta sielon matkan varrella useita sellaasia jotkei oo lupaa antanu

pulliainen kerto jotta jos siellä aletahan mönkijällä kulkohon meilläkin tämä reitti on jotta latutamppari sinne ny jo ajaa ja jos sillä mönkijällä ruvetahan mänöhön vastatusten niin ne tarttoo metrin vähintään lisää leveyttä

ja ennen kaikkea ku tämä valavonta ja suunnittelu vielä annetahan ely keskuksille mä ainakin haluaasin meillä pohojanmaalla kysyä mä en vastusta näitä mutta kyllä siellä kuulkaa sillon ku mänöö vähä vierahille nämä kellekä voi hanttihin panna jottei naapurit oikein sano jotta ookko sä tollanen vellihousu ettet anna lupaa niin kynnys on matalampi sanoa jotta mun mettän läpi ei mennä jotta tästä saattaa tulla riitoja

mutta ennen kaikkea jos tämä kerran tällaasenahan laiksi teherähän niin sillon pitää ely keskuksien ja kuntien ja maanomistajien tietää hyvissä ajoin ja tuoda asia seleville saatei kaikki meistä tietää sen että jos me väkisin tullahan ja jollekin runtatahan tuloo vastareaktio

eli hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

arvoisa puhemies

tämä ed

lauri oinosen tekemä lakialoite oman huoltovarmuuden ylläpitämiseksi rokotteitten tekemisessä on erinomainen aloite

pitää muistaa se että voi tulla sellaasia tilanteita että tätä rokotetta ei niin vain saakaan niin kuin tämmöinen sikainfluenssa nyt hyvin antoi ymmärtää

sitä annettihin kyllä ymmärtää mitä minä asian ymmärsin jotta sitä mukaa ku tilausjärjestykses sitä saatihin suomehenkin ilmeisesti ei kaikkia varte sitä kerralla tilattu jonka ilimeisesti ruottalaaset tilas nii ku erustaja räsänen kertoi

onko se osittain johtunut siitä jos pikkuisen voi isossa salissa käyttää tollaista puolittaista huumoria että onko ruotti niin paljo sivistyneempi valtio jotta ne on puronnu puusta paljo ennemmi ku me suomalaaset että me ei tajuttu sitä torellisuutta

mutta jos ajatellahan tulevaisuutta niin on hirmu tärkiä että meillä on omaa rokote ja lääketoimintaa täällä suomessa

se voi olla hyvinkin tulevaisuudessa sellainen akuutti tilanne ja tämä sikainfluenssa mikä meillä oli tai on vieläkin päällä niin sehän on huomattavasti ollut lievempi

salo kuvaali kauhukuvilla tulevaisuutta on kyllä toisaalta totta mutta mä luulen jotta viime lama opetti sen että tämä nousukausikin finanssimaailmas olisi kaikkien hallussa toisella lailla että ei ruvettaasi rusinoja pullista keräämään

akaan penttilä oli aivan oikeassa

melkein pitää hiljasella äänellä toreta että tässä salissa on istuttu sotien jäläkihin kymmeniä vuosia

aina on veteraania kunniootettu puheella

teot on jääny tekemätä

niitä alakaa olla niin paljon vähän että kohta jo hävettää se että nämä jäljellä olevat niitä kohorellahan kuitenkin vielä näin heikosti

tääl on kuultu järkeviä puheenvuoroja tästä hallituksen lakipaketista mikä nyt on esitetty

kyllä luulis jotta meirän isänmaan velvollisuus olis pistää tämä loppuaika mitä heillä on vielä aikaa jäljellä täytäntöön

kun täällä nyt ainakin näissä puheissa tuntuu että se on kaikkien yksimielinen käsitys niin ihimetyttää jotta viittitähän näin kauan vatkata

mul on sellaane käsitys jotta teollisuus turhaa pelekää että teollisuutehen tarkootettua puuta menöö tähän energiapaketin käyttöhön

pitää muistaa se niin kun täälä ereltävät puheenvuorot toi esiin eli kyllähän meillä mettissä puuta riittää

se olis hyvä laittaa suomen mettät se on kuitenkin meirän suurimpia varoja energiavaroja voirahan sanoa talourellisesti nyt kun nokia vähä yskii niin meil on täs vihreän kullan mahrollisuudet käyttää niitä hyväksensä ja sulassa sovussa teollisuuden kanssa

nythän kaikki tietää sen että suomi kun nyt rupiaa tähän satsaamaahan millä tätä energiaa tuotetahan tästä niin sanotusta bioenergiapaketista niin nyt olis tärkiää jotta me saataas liikkeelle ku paljo puhutahan innovaatiosta saataas nämä laitteitten kehittäjät tutkijat oikein vauhrilla kehittämähän näitä laitteita ja mitä parasta tämä saattaas olla suomelle tulevaisuures myös vientivaltti eli sieltäki käsin pystyttääs hyöryntämähän tämä tulos

eli tämähän antaa maakuntihin hirviän palijo töitä palijo enemmän ku me voirahan kuvitellakaan

tämä antaa kaikille sektoreille tämä antaa mettän omistajille niille jokka siel touhuaa ja ottaa sen puun ja sitten niille jokka sen ajaa antaa työnantajille eli pajoille antaa työntekijöille ja sitten tosiaan näille niin sanotuille innovaatiolaitteitten kehittäjille

täm ei oo vähäpätöönen homma ja vielä niin kun ministeri pekkarinen sano jotta siellähän jo velvoitteekki antaa sen signaalin että teollisuudelle tarkootettua puuta jos sinne joku näre menöö sellaane mistä ne teköö paperia ni sil ei o mitään merkitystä

arvoisa puhemies

ja toisaalta sitte koko sektori huonekaluteollisuus puurakentaminen hyötyy tästä että saarahan laarukkaampaa puuta

tämähän pulupahti viime syksynä esille kun kuorma autoolla ruvettiin harjoottamahan taksiliikennettä

pulliainen sano kyllähä se kanto lahoo sielä ja päästää ittestänsä höyryt tuonne taivahalle tietyn ajan sisällä

ne monta kertaa kulukoo jopa jos ei lainsäätäjien erellä niin kun laki on sääretty sen jälkihin niitä ruvetahan kattelemahan

mutta onko sitä tutkittu jotta kannossa kokohonsa nähren painohonsa nähren on lämpöenergia tosi mahtava

ehrotanki että teherähän nopiaa sellaanen laki selekiä laki joka täyrentää sen että tällääset lain rikkomukset pystytähän pitämähän kurissa

eli paljoko lämpöarvoa vaikka se tupruttaa taivahalle onko se kokonaisuuressaan sitte kuitenkaan niin saastuttava mitä puhutaan

kun se juuristo jää sinne niin se hiili joka sinne varastoituu ei lähre mihinkään sieltä toisaalta

mä luulen jotta jos tätä ruvetahan sitten kun saarahan uus laki toteutettua kunnolla siinä sivussa seuraamahan kuinka tämä laki pitää kutinsa niin nämä väärinkäsitykset ja niin sanotut porsahanreiät pystytähän tukkimahan

mutta onko otettu huomiohon se seikka että meillä on olokia meillä on vehenää kauraa ohoraa viljelykseks vaikka kuinka paljo

nyt ne menöö sinne harakoolle ja samalla voirahan myös vierä laitteet sinne pellon laitaha siellä puristaa niin sanotuksi pieneksi palooksi eli tehrä näistä niin sanottuja pikku prikettiä

jos ajatellahan sitä että oloki on niin hapan tuote että sehän pilaa sitä maaperää pitkäksi aikaa ku sielä se raaka oloki mätänöö eli nämäki on sellasia seikkoja jokka kannattaa ottaa huomioon

arvoisa rouva puhemies

satosen huomautukseen sastamalasta kun siellä on nyt pikku sota jos ei sota mutta pikkuusen kähinää siitä mihinkä ne tuulimyllyt laitetahan

onko se näin ookko kysyny sitä aivan noin kuriittansa onko se sen takia sitten myös ympäristöhaitta että ku ne siivet pyörii niin se pyörittää ne hajut sinne keskustaan

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

mä luulen että tässä salissa kaikki tällä hetkellä jopa kollega saloa myören ovat kaikesta huolimata tämän takana

arvoisa puhemies

olin juuri bulgariassa sofiassa edistämäs heidän ajatusta päästä olumpialaasihin taikka he saisivat olumpialaaset järjestettäväksi

kyllä mä luulen että kaikesta huolimata nämä sikainfluenssarokotukset eri paikkakunnilla kaikesta huolimata ovat menneet mun mielestäni tosi hyvin

mutta vielä se että kyllähän me vanhemmat ihmiset varmahan ollahan saatu siihen suoja että meihin ei tarttunut sikainfluenssa sillä lailla mutta sen verran pitää kyllä kollega pakkastakin pikkuisen puolustaa vaikka me ei olla lääkäriä niin kuin kollega räsänen että kyllähän tämän päivän lapsille jos ne enemmän tuolla rypis saves vähän ja räkä roikkuis nenästä tulisi sitä tietynlaista suojaa paremmin jottei ne ottaisi kaikkia pöpöjä niin herkästi niskoihin

ukkolan kannalle että jos nyt tässä ajatellahan säästöjä ja näitä ja kuitenkin todennäköisesti ei tuu sellaasta tilaa jotta me käytetähän näitä miinoja hyväksi tai meidän pitää käyttää niin en tiä onko näistä jalkaväkimiinoosta ja näistä luopuminen ollut siinä mieles vaikka kansainvälisen ytimen takia pitiki siirtyä rypälemiinoohin mutta kyllä mä täs oon ed

lennettiin sieltä sitten sofiasta leningratiin ja sattumalta näin ku tsernobili roihus täyrellä voimalla

se oli perjantaipäivä ja siitä ku mentihin seuraavaan maanantaihi silloon vasta suomes ilmootettiin jotta sellaanen on tapahtunu

en viä silloon ajatellu tienny mitä kaikkea se meinaa mutta nyt sitä täällä pöntös joutuu toteamahan että hallitus esittää kahta uutta ydinvoimalaa suomeen

itte oisin kyllä mielelläni nähäny näiren kaharen ydinvoimaluvan tulevan saajan tilalla toisena kyllä valtioenemmistösen forttumin mutta tähän on nyt ilmeisesti täs vaihees tyytyminen että forttumi ainaki täs vaihees jää nuolemahan tavallaan näppejään

toivottavasti nämä ydinvoimalaitokset ku tuonne pohjanmaan rannikkoalueelle tuloo länsirannikolle niin antavat myös sen paikkakunnan teollisuurelle yrittäjillekki töitä jo siinä vaihees ku näitä laitoksia teherään ja ennen kaikkia näillä laitoksilla on sitte suomalaasta työvoimaa aiva toisella lailla käytössä kuin tällä hetkellä on olkiluodossa

toisaalta pitää muistaa myös se seikka ku puhutaan sitä että jos meillä tuloo vähä sitä ylimäärästä sähköä onhan se näin jotta sähkö kulukoo kahtehen eri suuntahan

niin kun ministeri pekkarinen sanoo niin meillä kuitenkin kaikesta huolimatta joudutahan tuomahan vielä todennäköösesti venäjän puolelta talavikuukausina myös tuontisähköä jotenka jos suomalaista teollisuutta ja hyvinvointia ajatellahan tulevaisuutta ajatellahan niin suomella pitää olla omasta takaa riittävästi energiaa ja niin kun ed

satonen tuos kertoi äsken myös suomalaanen työväestö hyötyy siitä että me energialla pystytähän tuottamaan sellaasta tuotetta jota me pystytähän myös maailmalle välittämään

se on kova tavoite

tämä jos mikä antaa tuonne uusiutuville yrittäjille metsänomistajille tuotteen kehittäjille laitevalamistajille ja samoin niille jokka näitä teköö ja yleensä tästä tehtyä energiaa hirvittävästi töitä

arvoisa puhemies

ittelläni sellaanen on ollu viime talven ja voin toreta että ei menny rahat hukkahan pitkällä juoksulla

päinvastoon porsas on erittäin hellyyttävä eläin

kaikki tykkää että sitä pitää tehrä ku ei vain ne tuulimyllyt tuu meirän omille nurkille

mutta tämä tarkoottaa sitä että tämä laki pitää pistää mahdollisimman nopiaa voimahan saatei nyt on tuloos kevät ja ihmisillä alakaa taas virta päässä pyörimähän eli

olen ollut oikea aika montakin

voitosta kovan kotiläksyt

keskustelu on

puimisen ostoyritys hyväks tuhansia löytää liikennevaliokuntaa jolle perustuslakivaliokunnan on

mun lisäksi oli seittemän muuta

muun muassa pääministeri on sellaanen ja puhemies niinistö oli yks niistä mutta se siitä

arvoisa puhemies

on totta että varmahan viime vuosina ja kymmeniä vuosia taaksepäinkin on paljon keskusteltu tästä maankäytöstä ja kaavoituksesta mutta kyllähän totuus on jotta elämää on tuolla maaseurullakin

toukokuuta aukiama näin ja meirän kahreksan pääkallon kuva siinä oli jotta nämä on saanu kehittyvien maakuntien suomelta mikä tämä tällaanen järjestö on tällahet summat

esimerkiksi seinäjoen ulkopuolisissa pitäjissä on isoja marketteja ja se tyhjää paikkakunnan kauppoja ja vähentää niiren myyntiä

kalli tuli puoliylpeyrellä esiin

siitä lähti vyhti pyörimähän ja sitte niitä rupes tulohon pikku hilijaa kuka on torella saanu ja lopuksi mentiin niin pitkälle että yli saunamäki lopuks ilimootti että säki oot vielä saanu

lehti kehuu jotta pakastimet vain suurenoo niin sinne mennähän samalla elämyksiä hakemahan tuuleentumahan jnp

mutta jos tämä maankäyttö ja kaavootus rajootetahan sillä lailla että niihin tuloo liian tiukka laki niin se heleposti tyrehryttää kokonaan pienten kuntien sisääsen rakentamisen

eli mun mielestä tämä sai ärsyttävät piirteet sellaasten taholta jokka hyväuskoosesti oli ottanu rahan vastahan ilimoottanu

siin oli kunniakkaita yrittäjiä eikä siihen aikahan vielä tieretty että joku nova gruppi menöö konkurssiin

mitä tuloo vielä sitten tähän meirän suomen yhteen suurimpahan kauppahan yksityiseen kyläkauppahan keskisehen niin se on paljo muutaki ku nähtävyys